sanokaa ääneen että tässä on kysymys ideologiasta ideologiasta siitä miten tässä maassa pyritään palvelut tuottamaan niin että ne ovat saatavilla kaikissa tilanteissa

tällä on iso vaikutus merkittävään kooltaan merkittävään väestöryhmään

tämähän ei ole meille uutta eikä ihmeellistä mutta se on pakko todeta että voisi olettaa että edes valiokunnan jäsenet lukisivat valiokunnan enemmistön mietinnön

tämän esityksen osana on se että kun toisaalta etuuden taso muuttuu sitä ei muuteta niin paljon kuin mihin täysi indeksikorotus antaisi mahdollisuuden niin eläkeläisille kompensoidaan jotakin niin sanotusti takaisin verovähennyksen kautta

sanan perusturva voi käsittää niin monella eri tavalla mutta kun te viestitätte vaalikentillä tahtonne perusturvan korotukseen niin toivottavasti ed

kiljunen totesi puheenvuorossaan että toimeentulotuki ei ole ollenkaan ratkaisu tilanteissa joissa palveluseteliä käytetään

rouva puhemies

on yksi palveluseteli joka vähävaraisilla huolehtii siitä että palveluseteli käytettävissä on

toisekseen tämä lakiesitys pitää sisällään sen että niiden jotka tulevat tarvitsemaan toimeentulotukea sen vuoksi että etuuden taso ei nousekaan niin paljon kuin pitäisi nousta toimeentulotuen tasoa pyritään säilyttämään ikään kuin parempana kuin jos sitä verrataan näihin sosiaaliturvan etuuksiin joitten muutos tämän indeksin kautta muuttuu

sitten yksi kommentti

eihän tätä voi sen selkeämmin sanoa kuin että on se peruspohja joka meillä on kaikissa tilanteissa niissäkin tilanteissa joissa meillä luodaan suomen malli valinnanvapauteen juuri muun muassa siksi että tässä on nyt sote

jatkossakin lääkärillä on oikeus hoidollisilla ja lääketieteellisillä perusteilla määrätä tuota halvinta korvausluokkaa koskeva lääke ja tuolloin kun lääkäri on sen lääketieteellisin ja hoidollisin perustein määrännyt potilas saa lääkkeen lääkekorvausjärjestelmän piirissä

tässä on periaatteellisena kysymyksenä nostettavissa esiin ensinnäkin se että on sosiaalipoliittisesti arveluttavaa on sosiaalipoliittisesti erittäin iso periaatteellinen kysymys että ensisijaista etuutta muutetaan ja kompensaatio tehdään verotuksen kautta

arvoisa puhemies

hallitukselle kiitos siitä että aivan budjetin käsittelyn loppuvaiheessa veteraanien kuntoutukseen tuli lisää rahaa ja aivan erityis erityiskiitos siitä että sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan resurssit varmistettiin

kun verotuksen kautta jotakin kompensoidaan tämä on lapsilisäleikkauksen yhteydessä todennettua niin vaikka tämän asian kohtaantuminen menee nyt edes hieman paremmin niitten osalta joita tuo veromuutos koskee niin tämä mene

kiitos peruspalveluministerille että otitte esille kaste hankkeen

nimittäin te mielellänne täällä kerrotte meille miten te toteutatte hallitusohjelmaa

kolme vuotta sitten lääkelakia muutettiin siten että siirryimme niin sanottuun tukkuhintajärjestelmään ja tuolloin tehtiin myös eräs muutos tähän lainsäädäntöön johon yksityiskohtaisemmin palaan

missä rahat ja millä aikataululla

mutta näiltä osin ollaan tilanteessa että ne takuueläkeläiset ja kansaneläkeläiset joilla verotettavaa tuloa ei ole jäävät ilman kompensaatiota

tämä muutos liittyi siihen mitä lääkkeitä vaihtokelpoisten lääkkeitten joukkoon kuuluu

ensisijainen etuus versus verotus tämä on periaatteellisesti erittäin iso ratkaisu ja arvovalinta jonka hallitus on tehnyt

siirrymme siis viitehintajärjestelmään jossa oleellista on se että lakiehdotuksen mukaiseen geneeriseen viitehintajärjestelmään sisällytetään vain samaa lääkeainetta saman määrän samassa lääkemuodossa sisältävät valmisteet kun saatavilla on vähintään yksi rinnakkaisvalmiste

ja toisekseen voisitte vaivautua lukemaan valiokunnan mietintöä niiltä osin missä toivotaan kaste hankkeen rahojen priorisointia ja kohdentamista paremmin

tämä ei ole mielestäni hyvää sosiaalipolitiikkaa

olen noissa aikaisemmissakin yhteyksissä todennut saman jonka sanon nytkin hallituskumppanimme kokoomuksen suuntaan

toinen asia ja samassa sarjassa mennään sosiaalipolitiikan ytimeen on että ensisijaisen etuuden määrää muutetaan ja kompensaatio tehdään viimesijaisen etuuden eli toimeentulotuen kautta

tämä on se keskeisin asia

nämä molemmat esiin nostamani asiat ovat sellaisia että toivoisin että yhteiskunnassa käytäisiin laajempikin keskustelu siitä millä tavalla näinä taloudellisesti niukkoina aikoina me oikein tätä sosiaalipolitiikkaa teemme

siinäkin tilanteessa että lääkäri on tuon halvemman lääkkeen määrännyt potilaalla on niin halutessaan mahdollisuus valita kalliimpi lääke

tuolloin hän maksaa tuon korvauksen ja kettu on kalliimmasta korvausperustan ja kalliimman lääkkeen välisen hinnaneron itse

se valinta että sosiaalipolitiikkaa tehdään veropolitiikan keinoin on sitten aika kaukana siitä periaatteesta että suomessa on universaali sosiaaliturva ja universaalit palvelut

tähän lakiesitykseen liittyen sosiaali ja terveysvaliokunnalle antoivat lausuntonsa perustuslakivaliokunta ulkoasiainvaliokunta ja talousvaliokunta

tämähän noudattaa sitä hallituksen linjaa että nyt mennään tämän laman yli lainanotolla ja leikkauslinjalle ei ainakaan lähdetä ja veronkorotuksiakin tehdään sitten kun on sen aika

tässä indeksipäätöksessä tulee toteen se millainen tilkkutäkki meidän sosiaaliturvamme kaiken kaikkiaan on

arvoisa herra puhemies

on vuosikymmenten saatossa rakennettuja ratkaisuja joitten yhteensovittaminen on kenties unohtunut ja sitten kun joudutaan toimimaan siihen suuntaan että kaikki ei olekaan enää plus jotakin vaan myös miinus jotakin niin lopputulos voi olla hyvinkin jopa tavoitteiden vastainen

valiokunta kuitenkin problematisoi sitä että lyhyessä ajassa patenttisuojaan tehdään näinkin merkittävä muutos koska patenteilla on niiden haltijoille huomattava taloudellinen arvo

toisekseen sen suuren huolen mitä tätä esitystä vastustavissa puheenvuoroissa on esitetty minä vasemmistoliiton osalta ymmärrän

näin sanoi perustuslakivaliokunta

ulkoasiainvaliokunta kiinnitti omassa lausunnossaan huomiota siihen että tämä esitys ei ole hyvin sopusoinnussa suomen teollisuus ja tekijänoikeuskysymyksissä edustaman kannan ja linjan kanssa

vasemmistoliitolla on perusturvapuolueena huoli siitä että meillä jatkossakin perusturvaetuudet ovat maksussa ja huoli siitä että kansaneläkelaitoksen rahoitus on turvattu pitkällä aikajänteellä

arvoisa herra puhemies

tämän esityksen jos minkä pitäisi herättää poliitikkoja ja sosiaalipolitiikasta kiinnostuneita edelleen puskemaan eteenpäin siinä että me sosiaaliturvan viidakkoa pystyisimme raivaamaan ja sosiaaliturvaa yksinkertaistamaan

he esittävät että tälle laille olisi pitänyt tehdä siirtymäaika niiltä osin joka koskee tuota tuota lääkevaihdon piiriin nyt otettavien uusien lääkkeiden lääkkeiden milo milloin nämä uudet lääkkeet lääkevaihdon piiriin otetaan

mutta sitten täällä salissa on sellaisia toimijoita jotka ovat ilmeisesti nyt vasta heränneet siihen että perusturvakin on olemassa

tämä esitys nimittäin vie taaksepäin siinä että tavan ihminenkin ymmärtäisi mistä milloinkin on kysymys

olemme ed

ja tällä saatetaan käydä kiinni asioihin joista tässä salissa vielä tulevina vuosina keskustellaan eli miten me nämä perusturvaetuudet rahoitamme

arvoisa rouva puhemies

valiokunta katsoo että tämä saattaa uhata sitä mielikuvaa ja sitä käsitystä joka suomen innovaatiopolitiikasta on

toisaalta aikana jolloin meillä on ollut kansaneläkemaksu ei se ole taannut puuttumista perusturvaetuuksiin ja niiden tasoon

hän puheenvuorossa toteaa että näistä karttuneista eläkeläisten eläkerahastoista olisi kaksi kolmasosaa sijoitettu ulkomaille

tällä vaalikaudella on tultu päätöksenteon jälkeen tilanteeseen jossa tämä samainen raportti kertoo että meillä on yksi väestöryhmä josta tiedän että sen toimeentulossa on ongelmia ja vaikeuksia mutta joka on päässyt tuon toimeentulorajan yläpuolelle ja se on eläkeläiset kiitos takuueläkkeen

sosiaali ja terveysvaliokunta on tehnyt kokonaistarkastelun ottanut huomioon niin perustuslakivaliokunnan ulkoasiainvaliokunnan kuin talousvaliokunnankin lausunnot ja sosiaali ja terveysvaliokunta toteaa että lääkealan sääntelyssä on syytä ottaa sosiaali ja terveyspoliittisten lähtökohtien lisäksi huomioon myös muut asiat

valiokunta toteaa että viime vuosina on monia aiemmin rayn tuotoista rahoitettuja toimintoja siirretty budjettirahoitteisiksi jolloin eri kohteiden rahoituspohjaa on selkeytetty

nyt toisinpäin tehtävä siirto merkitsee että sotainvalidien avohuollon palveluja rahoitetaan jatkossa sekä rayn tuotoilla että budjettivaroilla

tällä vaalikaudella on vaikka siitäkin on kritiikkiä tullut kymmenien vuosien eri puolueiden toivomisen jälkeen sidottu indeksiin lapsiperheiden etuudet

lääketeollisuuden tulevaisuuden investointien kannalta merkityksellinen patentti ja dokumentaatiosuoja on tämänkin lakiesityksen jälkeen suomessa täysin muun euroopan tasolla

esityksen mukaan varojen siirto ei heikennä arpajaislain perusteella tehtävää rayn tuoton jakoa sosiaali ja terveysalan yhteisöille ja säätiöille

tosin tämän poikkeuslainsäädännön ansiosta kotimaisia osakemarkkinoita on pystytty edesauttamaan muun muassa eläkerahoilla rahaa on siirretty ulkomailta kotiin

sopiminen on suomalaisen yhteiskunnan vahvuus tilanteessa jossa niitä ratkaisuja pitää löytää

arvoisa herra puhemies

valiokunta ilmaisee kuitenkin huolensa siitä että kun rayn tuoton kehitys on sidoksissa pelitoiminnan toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin voi tuoton kehitys poiketa oletetusta ja siten tuoton siirrot voivat lähivuosina johtaa yhteisöille ja säätiöille jaettavien avustusten vähenemiseen

hieman hankalaa on yhdessä sopiminen ja yhdessä tekeminen tässäkin keskustelussa leimaa antavan luullun ja kuullun ja luetun ymmärtämisen tahallisen vääristelyn vuoksi

mutta kolme neljäsosaa näistä eläkemiljardeista on esimerkiksi valtion pitkäaikaisissa papereissa tai kiinteistösijoituksissa joista on säännöllinen vuokratuotto

ei se ollut esteenä sille että yhtä peruspilaria horjutettiin mitä vakavimmalla tavalla

arvoisa pääministeri

euroopan komissiolla on käynnissä lääkelain kilpailun toimivuutta koskeva tutkimus koska komission mukaan on aihetta olettaa ettei kilpailu lääkesektorilla toimi parhaalla mahdollisella tavalla

valiokunta ehdottaa että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana

oletteko te hallituksena sitoutuneet myös siihen prosessiin jonka lopputulemana tavoitellaan lakia joka on yhdessä valmistelussa

kolmanneksi ovat ne puheet joissa väitetään että tällä esityksellä ei olisi kuntatalouteen mitään vaikutusta

lisäksi valiokunta toteaa ettei hallituksen esityksessä puututa markkinoilla oleviin lääkkeisiin kohdistuviin voimassa oleviin analogiamenetelmäpatentteihin vaan ne ovat edelleen voimassa koko patentin ja mahdollisen lisäsuojatodistuksen viiden vuoden voimassaoloajan

tähän valiokunnan mietintöön on liitetty kaksi vastalausetta jotka sitten ajallaan esitellään erikseen

arvoisa puhemies

toinen kysymys

varmuuden vuoksi totean jokseenkin suora lainaus ed

yksi oikea uoma on se että te pystyisitte toimintakykyisesti tuomaan meille lupaamanne esitykset esimerkiksi kuntien tehtävien karsinnasta tai lupaamanne rakennepoliittisen muutoksen lasten päivähoitoon subjektiivisen oikeuden osalta

suomen lääkepatenttilainsäädäntö ei kansainvälisessä vertailussa ole mitenkään erityisen heikko eikä analogiamenetelmäpatentin suojaamien lääkkeiden rajaamiselle lääkevaihdon ulkopuolelle ole patenttilainsäädännöstä johtuvia velvoitteita

kiitos ed

filatov poikkeuksellisenkin maltillisesta ja analyyttisesta välikysymyksen ensimmäisen allekirjoittajan puheesta

missä ovat nämä todelliset esitykset

toisekseen tähän innovaatio ja tutkimustoimintaan liittyen lakiehdotuksen mahdollisista vaikutuksista tutkivan lääketeollisuuden tutkimus ja kehittämistoiminnan kannusteisiin suomessa on esitetty erilaisia näkemyksiä

eri selvitysten mukaan tutkimus ja kehitystoiminnan sijoittumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa korkeasti koulutetun työvoiman saatavuus tarvittavan osaamisalueen tieteentekijät ja asiantuntijat lääketieteen alan mielipidejohtajat luotettavan kliinisen tutkimuksen mahdollistava korkeatasoinen terveydenhuoltojärjestelmä aktiivinen julkinen tutkimus ja tuotekehitystoiminta sekä historialliset ja kulttuuriset tekijät joita voi pitää suomessa tapahtuvan tutkimustoiminnan etuna

jotain tämän yhteiskunnan arvoissa ja arvostuksissa on pahasti pielessä kun me keskustelemme tämän kaltaisesta asiasta näiden esimerkkien kautta joita lääninhallituksen raportit ovat esiin tuoneet

se kertoo siitä että siinä että me voimme puuttua köyhyyteen voimme puuttua niiden ihmisten elämäntilanteeseen joilla on vaikeaa toimeentulon osalta on kyse kokonaisuudesta jossa on kyse niin sosiaaliturvan tasosta perusturvan tasosta kuin sitten muistakin elämään liittyvistä asioista

tallqvist kun oppositio toteaa että pääsääntöisesti meidän vanhustenhuoltomme on kelvottomassa kunnossa ja hallitus toteaa vastauksessaan että tämä väite ei pidä paikkaansa ed

asia jota tässä hoidetaan jonka rahoitus turvataan sotilasvammalain mukaiset avopalvelut ja niiden rahoitus kunnille ja kuntayhtymille aiheutuviin kustannuksiin on ihan hyvä asia ja se on hyvä että se halutaan varmistaa

herra puhemies

meillä on kattavat terveydenhuollon rekisterit ja vähäpätöinen ei ole vaikutus silläkään että kansalaisilla on tutkimustoimintaan myönteinen ote

kehotin valiokunnan mietintöä esitellessäni lukemaan tämän mietinnön jo sen vuoksi että täällä on paljon lukuja jotka ovat hyödyllisiä silloin kun tätä keskustelua käydään

arvoisa herra puhemies

eduskunnan vuoden kiertoon kuuluu kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomuksen käsittely eduskunnassa ja eduskunnan sosiaali ja terveysvaliokunnassa niin tänäkin vuonna

mutta sitten toinen ja erittäin iso periaatteellinen kysymys jota keskustan eduskuntaryhmä ei voi hyväksyä on se että tässä avataan raha automaattiyhdistyksen tuottojen käyttö budjetin yleiskatteeksi kestämättömällä tavalla

ei ole hyväksyttävää se että tässä maassa joka on hyvinvointiyhteiskunta ja toivon mukaan tulevaisuudessakin sitä on me päästämme tuloerot repeämään

arvoisa rouva puhemies

me olemme kiinnittäneet valiokunnassa huomiota yhteen asia asiaan ja toisena asia asiana tai kohtana on se prosessi jolla tätä valtuutettujen kertomusta eduskunnassa käsitellään että tätä ylipäätänsä on mahdollista käsitellä

vastalauseessa kannetaan huolta kelan rahoituksen turvaamisesta ja osaltaan ymmärrän tämän huolen

asian käsittelyn yhteydessä esitetyt näkemykset lakiehdotuksen negatiivisista vaikutuksista suomen kauppapolitiikkaan ja innovaatiopolitiikan alueella ovat jääneet yleiselle tasolle eikä tällaisista vaikutuksista ole aiemman lääkelain sääntelyn osalta käytettävissä tutkimus tai kokemustietoa

meillä on hyvin laaja kansallinen yksimielisyys siitä että me haluamme säilyttää pelimonopolit tässä maassa

mutta se peruste miksi halusin tulla esittelemään valiokunnan mietinnön hallituksen esityksestä jonka otsikko on hallituksen esitys laiksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi on se että tällä esityksellä ehdotetaan säädettäväksi laki sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta

jotta tämä on mahdollista on viime eduskunta ihan viime töinään säätänyt lain jossa nuo pelimonopolit sementoitiin aikaisempaa paremmalla tavalla

valiokunnalle esitetyn selvityksen mukaan kansaneläkerahaston rahoitusomaisuuden kuukausittainen vaihtelu on jatkossa merkittävästi pienempi kuin kansaneläkemaksun aikana

nyt hallitus on lähtenyt ymmärrettävistä syistä jos rahaa on liian vähän hakemaan lisää rahaa budjetin katteeksi

saattaa tuntua vähäpätöiseltä mutta tilanteessa jossa meillä on kansallisesti täysi työ pyrkiä turvaamaan meidän pelimonopoliemme asema jotta me pystymme niin veikkauksen raha automaattiyhdistyksen kuin fintotonkin tuottoja jakamaan niihin hyviin tarkoituksiin jotka me olemme lainsäädännölläkin vahvistaneet ja niihin tarkoituksiin joita varten tässä tapauksessa raha automaattiyhdistys on aikanaan perustettu me emme saa ottaa liian suuria riskejä

ja kolmanneksi asia jossa valtiovarainministeriö ja tätä kautta maan hallitus on tullut kelaa vastaan

siirtämisen seurauksena olisi todennäköisesti vain arvioitujen sairaanhoitovakuutusten säästöjen menettäminen

valiokunta piti tuolloin tarkoituksenmukaisena että näihin kiinnitetään näihin samoihin asioihin kasvavassa määrin huomiota myös kelan valtuutettujen kertomuksessa eli siinä asiakirjassa joka eduskunnalle toimitetaan

on ollut vuosien ellei vuosikymmenten tavoite se että perusturvaetuudet kaikilta osiltaan saadaan sidottua indeksiin

kelassahan on ollut huolta siitä että yksi pankkipäivä ei riitä teknisiin järjestelyihin jotta etuudet ovat luvattuina päivinä paikallaan tileillä

arvoisa puhemies

päätöksenteko on valintoja valintoja tilanteissa ja erityisesti tilanteissa missä käytettävissä olevia euroja on rajallinen määrä joudutaan tekemään valintoja

tämä on ja tämä valiokunnan mietinnön ulkopuolelta sanottuna periaatteellisesti asia josta voi ennustaa että mä valiokunnan mietinnulkopuolelta sanottuna josta voidaan siitä keskustelu tulee lähivuosina jatkumaan